mutta hallituspuolueiden edustajien suusta on tullut paljon optimistista tilannearviota siitä että nämä aluetoimipisteet ja sivutoimipisteet tulisivat tulevaisuudessa säilymään lähes nykyisillään

arvoisa herra puhemies

se on saanut siis paljon kritiikkiä ja pidän tärkeänä että käsitellään sitä asiaa onko koko luontoarvopykälän syytä olla mukana tässä ympäristönsuojelulaissa voitaisiinko se siirtää luonnonsuojelulainsäädäntöön jonne se eittämättä kuuluu

tätä on kritisoitu

olen myöskin hyvin tyytyväinen siitä että oulussa aloitetaan rakennusmestarikoulutus nyt pitkästä pitkästä aikaa kun se jo lopetettiin

tästähän emme ole mitenkään varmoja koska niitä ei ole kirjattu nyt lain tasolle vaan ne ovat asetuksessa johon taiteen edistämiskeskus sitten käyttää valtaa tämän asian suhteen

yhdyn niihin ajatuksiin että rakenteista laatikkoleikeistä väestömääräpohjista on päästävä kuntapalveluihin ja siihen arkeen mitä kunnissa tehdään

ja vielä kolmanneksi on sitten kiinnitetty huomiota siihen löytyykö tarpeeksi kokeneita ammattilaisia tekemään näitä tarkastuksia ja suunnitelmia näitten rakennuksen omistajien kanssa

tämä on hyvä asia mutta moni koulu päiväkoti jää edelleenkin odottamaan koska vain noin kymmenkunta hanketta varmaan pystytään näillä rahoilla turvaamaan ja parantamaan sisäilman laatua

maakuntahallitus ja oulun kaupunki ovat tehneet kovasti töitä sen eteen että nyt tämä rakennusmestarikoulutus aloitetaan yhdessä tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ja saamme osaavaa työvoimaa myöskin tuonne pohjoisen päähän

tuleva tulkinta luontoarvoista on hyvinkin epäselvä ainakin toistaiseksi

sivistysvaliokunnan käsittelyssä halusimme painottaa perusopetuksen saatavuuden turvaamista ja kirjasimme yhtenäiskouluperiaatteen etenemistä hyödyntäen nykyteknologiaa etä ja verkko opetusta mutta unohtamatta sitä lähiopetusta jota lapset ja nuoret tarvitsevat

tämä oli se kaikkein raskain peruste sille että on saatu enemmän rahaa kuin ennen kuin valtio tai valtionosuuksia enemmän kuin todelliset kustannukset ovat olleet

eli tällaisia kolmenlaisia huomautuksia ja reunaesityksiä ovat myöskin lausunnonantajat antaneet tämän hallituksen esityksen

tietysti luontoarvoja pitää ja tulee vaalia järkevästi ja maalaisjärkeä käyttäen kuten esimerkiksi uutta tekniikkaa sovellettaessa kun puhutaan turpeen ja turvemaiden ja turvesoiden hyödyntämisestä

yleiskeskustelu on päätti yli

näin meille tätä perusteltiin

kysymykseni kuuluu tuoreelle opetusministerille

toisen asteen koulutuksesta halusimme painokkaasti kirjata sen että lukio opetus tulee olemaan myöskin sitä lähipalvelua jota tarvitaan kuntalaisille ja nuorille

arvostettu puhemies

lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on päät

suomi on muuhun eurooppaan nähden saari pohjoisessa ja osin arktisilla alueilla

miten tämä oppivelvollisuusiän nostaminen kustannetaan

olen sitä mieltä että ympäristönsuojelulaki ei millään tavalla edistä turpeen käytön mahdollisuuksia suomessa

pitkät etäisyytemme ja talvimerenkulku on todella mittava asia joka meillä täällä koittaa joka vuosi

miten tämä järjestämisluparuljanssi oikein aiotaan viedä maaliin asti

tälläkin hetkellä monet turpeen käytön lupaprosessit odottavat ja jonotuttavat ely keskuksia ja moni työtä hakeva miettii milloin nämä luvat saadaan kuntoon ja turvetta käyttöön

eli täällä vajausta on ollut

haluamme kuulla kriteerit ilman muuta tästä asiasta

me haluaisimme että se säilyy edelleenkin vaikka kunnat yhdistyvät tai siirtyvät suurempiin kokonaisuuksiin

lisäkustannuksia kansainväliseen kauppaan tuovat etenkin väylämaksujen korotukset rikkidirektiivin soveltamisen kustannukset sekä polttoaineen hinnannousu

yritykset pistetään aika koville merenkulun osalta ja kun nämä talviolosuhteet vaihtelevat vuosittain jääolosuhteiden vuoksi on hyvä että yhteistyötä ruotsin kanssa on tehty näitten jäänmurto olosuhteiden osalta jo vuosia

mutta pidän tällaista lähestymistä uhriksi joutuneen oikeuksien rajoittamisena ja häiriköiden hyysäämisenä

siinä mielessä kommentoin ed

muutamia vuosia sitten eduskunnassa käsiteltiin suomet suot ja suo ohjelma jossa käytiin tarkkaan läpi suomen soiden tilanne ja niiden käyttötarkoitus

mutta nykyisellään kotirauhan rikkomisesta voidaan siis tuomita muun muassa se joka rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä heittelemällä esineitä soittelemalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla

mutta pääkysymys näissä siirroissa kuuluu teemmekö oikeita valintoja teemmekö oikeita painotuksia siirtäessämme rahoitusta perusopetuksesta lisäkoulutukseen tavallansa jos sanotaan näin nuorilta aikuisille

tämä tuotu lakiesitys tekstiviestien osalta ja niillä häiriköimisestä tulee aivan tarpeeseen ja se ajantasaistaa tätä lakia ehdottomasti

on tärkeää tässä yhteistyössä se että suomalaista talvimerenkulkua kuitenkin arvostetaan niin että huoltovarmuus turvataan riittävällä jäänmurtokalustolla ja osaamisella suomessa tulevaisuudessakin

tekstiviestien myötä voidaan siis häiriköidä uhkailla ja muuten aiheuttaa kanssaihmisille pahaa mieltä ja ahdistusta aivan samassa määrin kuin puheluilla tänä päivänä

mutta varmasti tässä taloudellisessa tilanteessa ja työelämän haasteissa ja paineissa painiskellessamme tämä siirto toteutunee oikein

lähtökohdan tässä soveltamisessa täytyy olla se että ruotsalaista jäänmurtoa käytetään lisäkapasiteettina vain silloin kun suomalaista jäänmurtokapasiteettia ei ole saatavissa

oikeudellisesti katsottuna tekstiviestihäirintä on vielä esimerkiksi puhelinterrorismia helpompi näyttää toteen kunhan häirinnän uhriksi joutunut ihminen ymmärtää tallentaa saamansa viestit

aikuiskoulutuksen kohdalla sanotaan

selvitetään oppisopimustyyppisen koulutuksen käyttö korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksessa

sitten hallitusohjelmassa työvoimapolitiikasta puhuttaessa oppisopimuskoulutukseen ja nuorten työpajatoimintaan aiotaan satsata ja sitä lisätä

hallituksen politiikkaohjelmissa työn yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma käsittelee myöskin oppisopimusta ja siellä aiotaan oppisopimusta laajentaa ja jäntevöittää

oppisopimusta on myöskin tarkasteltu ja tarkastellaan ministerille vielä tämän vuoden puolella

valiokunta toteaa omassa mietinnössään että nopeat valtionosuuteen vaikuttavat muutokset vähentävät ennustettavuutta oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä ja saattavat vaikuttaa koulutuksen määrään ja laatuun

tässä olen erittäin kriittinen siinä mielessä että me emme voi tietää itse asiassa tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksen järjestäjien tilannetta ja tämän lain vaikutusta

valiokunnan lausumissa todetaan että aiotaan muutoksen vaikutuksia tämä on äärettömän tärkeä seurata tarkoin ja ryhdytään välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin mikäli uudistus vääristää oppisopimuskoulutuksen tarjontaa aloittain tai muutoin hankaloittaa nykyisessä taloustilanteessa yhä tärkeämmäksi käyvän oppisopimuskoulutuksen järjestämistä

kustannuspohjan pitää olla läpinäkyvä

kyllä meidän täytyy todeta myöskin se että koulutuksen laadussa koulutusalojen ja myös alueiden välillä on eroja kun oppisopimuksesta puhutaan koko suomen alueella

jäikö se huolistani olen siitä erityisesti toivon että nämä kustannukset eivät kaadu myöskään yrittäjien niskoille työnantajille maksettavista korvauksista

arvoisa herra puhemies

iltapäivän ratoksi asiaa muinaisista jäännöksistä

lausumat valiokunnan esityksessä ovat pontevia ja toivon niiden myöskin kantavan sitten eteenpäin

ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa kiinteän muinaismuistojäännöksen kaivaminen peittäminen muuttaminen vahingoittaminen poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty

oikeuskäytäntöä on erittäin vähän eikä myöskään museovirastolla ole historia tai tilastotietoa siitä mitä on määritelty suurehkoksi yksityiseksi hankkeeksi vuosien kuluessa

tässä samaisessa pykälässä on myös mainittu että työhankkeen toteuttamisen koskiessa kiinteää muinaisjäännöstä on toteuttajan korvattava tästä johtuvat kustannukset tai osallistuttava niihin mikäli sitä olosuhteet huomioon ottaen ei ole katsottava kohtuuttomaksi

suomen yleisradion rahoituksen ratkaisu oli erittäin hyvä niin ministerin kuin myöskin eduskuntaryhmien välisen yhteistyön voimannäyte

oikeuskäytäntöä on myöskin erittäin vähän eikä museovirastolla ole tästäkään historia tai tilastotietoa

toiseen aiheeseen tietoyhteiskuntaan

se kuuluu kaikille ja siinä mielessä kun laajakaista kaikille hanke etenee hyvässä myötätuulessa ja ministeri on moneen otteeseen todennut että rahaa kyllä on kunhan toimijoita ja toteuttajia löytyy minä olen huolissani haja asutusalueen laajakaistahankkeiden toteuttamisesta

onko mahdollista että valtio ottaa enemmän vastuuta niistä alueista joista markkinaehtoisesti kaupallisesti ei laajakaistahankkeita saada eteenpäin eikä yhteispalveluvelvoite tule toteutumaan

museovirasto on hankintansa perusteella tavallisesti jo lähtökohtaisesti kohtuullistanut kustannuksia siten että tutkimukset kohdistuvat etukäteen olennaisimpina pidettyihin osiin rakennettavasta alueesta

sivistysvaliokunnalle toivoisin tämän lain seuraamisen lisäksi myöskin taloudellisten vaikutusten seuraamista

minä vain pahoin pelkään että tämä on jonkinnäköinen askel siihen että alueellisesta taiteesta ja kulttuurista lähdetään niistämään sitten niitä säästöeuroja tämän esityksen mukaisesti

kustannuksia suhteutetaan hankkeiden kokonaiskustannuksiin joiden kokonaisvolyymistä museovirastolla ei ole välttämättä tarkkaa tietoa

tilanteet joissa tutkimuskustannukset ovat rakennuttajan mielestä olleet kohtuuttomia ovat museoviraston mukaan poikkeuksia

mutta minä toivon että valiokunnalla on sitten paukkuja todeta että tämän taiteen edistämiskeskuksen rakentaminen ei ole pois alueilta aluetoimikuntien sivutoimipisteiden ja muiden toimijoiden

kuitenkin viime vuosien aikana olen saanut yhteydenottoja muun muassa oulusta jossa yksityisessä rakennushankkeessa rakennusurakan toteuttajalle ei ole ennen urakan alkamista pystytty mitenkään arvioimaan kuinka suuriksi kaivauksista aiheutuneet kustannukset oikein nousevat

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on kukkarosta

arvoisa puhemies

suomen energiapolitiikka kaipaa pitkäjänteisyyttä ennakoitavuutta vero ja tukipäätöksissä jotain muuta kuin turpeen verotuksen laskemista ja nostamista ja edelleenkin laskemista

kustannukset ovat jääneet rakentajan vastuulle eli rakentaja on maksanut hankkeestaan kaksinkertaisen hinnan tontilla tehtyjen kaivausten vuoksi

me myöskin kulutamme euroopassa eniten energiaa kotitalouksissamme meillä on pitkät etäisyydet harva asutus ja neljä eri vuodenaikaa

ei voida olettaa että hankkeeseen ryhtyessään rakentajat osaisivat varautua kaivauskustannusten lopulliseen summaan mikä siis voi olla kuinka suuri tahansa eli piikki auki

erityisesti minua tänä päivänä ihmetyttävät edustaja kalliorinteen ja vasemmistoliiton mielipiteet siitä että tulevaisuuden energiahankkeilla ja investoinneilla me voisimme tämän nykyisen energiataseemme hoitaa

sillä on poikkeuksellinen asema valtionyhtiöiden joukossa

yle on eduskunnan valvonnassa ja ohjauksessa joskus tiukassakin mutta toimituksellisesti ja ohjelmien sisällön osalta täysin itsenäinen yhtiö

hallintoneuvosto tai eduskunta ei ole ohjelmatoimisto vaikkakin ylen sisällöt varmasti saavat niin hyvässä kun pahassakin palautetta josta me kansanedustajatkin pääsemme osallisiksi

nyt käsittelyssä on eduskunnan näkemys yleisradion julkisen palvelun rahoituksesta sen ohjauksesta julkisen palvelun määrittelystä ja valvonnasta

eduskuntaryhmien yhteinen tahtotila on tullut hyväksytyksi ja kiitän omalta osaltani siitä että parlamentaarinen valmistelu tässä asiassa on toiminut mallikkaasti mistä voidaan ottaa muihinkin uudistuksiin oppia

tehtävä säilyy jatkossakin laajana kattaen kaikki osa alueet uutisista ja asiaohjelmista kulttuuriin urheiluun ja viihteeseen jota edustaja alatalo tässä erittäin ponnekkaasti toi äskettäin esille

arvoisa puhemies

pidämme tärkeänä jatkossa että kotimaisten ohjelmahankintojen määrää lisätään nykyisestään entistä enemmän

mitä tulee kajaanin opettajankoulutuslaitokseen kun olen itse sen kasvatti niin toivon mitä lämpimimmin että opetusministeri ottaa vielä asiakseen tutustua kajaanin opettajankoulutuslaitoksen uudelleen lämmittämiseen yhdessä oulun yliopiston kanssa

yleisradion tulee jatkossakin ottaa erityisryhmät huomioon vähemmistökielet ja erityisesti tekstitystarpeet huomioiden

keskus telussa vielä edustaja vehkaperä arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan myöskin todeta että rakennusten teiden ja eri asioiden suojeleminen on tietysti tärkeää mutta kohtuullisuuden rajoissa

hallituksen keskittävä ja etelä suomi painotteinen linja näkyy erityisen hyvin koulutuspolitiikassa

suomen parin viime vuoden aikana läpikäymä lama ja tämänhetkinen euroopan taloudellisen tilanteen epävarmuus eivät poista tarvetta toimille ilmaston suojelemiseksi

tämä herätti paljon kiinnostusta valiokuntakäsittelyssä erityisesti kaupallisen median puolelta miksi yleisradio on ottanut jonkun ikäryhmän erityiseen tarkkailuun

myöskin toinen tärkeä asia muistaa on se että museovirastolle seuraavina vuosina annettavat määrärahat olisivat sellaiset että näitä suojelukohteita voidaan toteuttaa mutta että siitä eivät joutuisi kärsimään yksittäiset henkilöt maakunnissa ja kunnissa ja kaupunkien alueilla

pääministeri matti vanhasen toinen hallitus on tuonut tähän saliin erittäin hyviä lapsi ja perhepoliittisia tekoja ennen kaikkea tulonsiirtoihin

mutta näemme että painotus on tarpeen nyt tässä ajassa

ilmastonmuutoksen uhka ihmiskunnalle on niin vakava että toimien sen torjumiseen tulee olla kiireellisiä ja mitoitukseltaan riittäviä

yksinhuoltajakorotukset on saatu tehdyksi ja seuraava valtion talousarvio sisältää alimpien äitiys isyys ja vanhempain rahan korotukset jotka korotetaan vanhempainrahojen korotuksen työmarkkinatuen tasolle

kouluttautuminen on tähän saakka ollut mahdollista asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta

siis museoviraston määrärahat tarpeeksi korkeiksi ja myöskin kunnat ja kaupungit avustamaan näitä

televisio ja radiotoiminnassa tulee jatkossakin kiinnittää huomiota alueelliseen toimintaan niin että rahoitusta on siihen riittävästi

ilmasto ja energiapolitiikassa itselleni on tärkeää se että hiilenmusta energiapolitiikka saadaan selätettyä ja lisättyä kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja niiden tehostamista

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään sivistysvaliokuntaan eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina viidestoista kolmannetta kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista täysistuntoon päätynyt suojelukohteita

arvoisa puhemies

yle on paikallinen toimija joka nostaa kulttuuria ja identiteettiä ja se on alueellinen tiedonvälittäjä taho parhaimmillaan

elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen räjähdysmäinen nousu huonot sadot ja konfliktit ovat aiheuttaneet nälänhätiä ympäri maailmaa

kuuntelin aika hiljaa tässä salissa äsken käytyä turpeenkäytön keskustelua ja toivonkin turpeenkäytön vastustajien tulevan meidän maakuntaan pohjois pohjanmaalle ottamaan selvää mistä on kyse kun turvetta käytetään sitä nostetaan ja mitä turvesoille tapahtuu turpeen nostamisen jälkeen

mutta alueilta mukaan lukien alueradiot ja televisiot lähetetään sisältöjä myöskin valtakunnan verkkoon ja sen näen tärkeänä tämän yhtenäisen kuvan luomiseksi koko maasta

yksi suomen ylpeys on ollut ja toivottavasti tulevaisuudessakin on kouluruokailu

sanon tämän siksi että leikkauslistat eivät vastaa miltään osin pohjois pohjanmaan väestön maan nuorinta ikärakennetta

nyt on monilapsisten perheiden tukemisen aika

on selvää että lapsilisien tarkistamista ja lapsilisäprosessin etenemistä täytyy tarkastella monelta kantilta

kysynkin ministeri väyryseltä voisiko suomi oman kehitysyhteistyönsä puitteissa edistää tarmokkaammin kouluruokailun järjestämistä kehitysmaissa koska juuri kouluruokailu sen ruuan tarjoaminen kouluissa paitsi parantaa lasten terveyttä tietysti myös lisää erityisesti tyttöjen mahdollisuuksia koulunkäyntiin

siksi on suorastaan hölmöläisten hommaa että meidän nuoret joutuvat sitten lähtemään etelä suomeen kouluttautumaan ja kuormittamaan sitten täällä pääkaupunkiseudun oppilaitoksia ja niitä vähäisiä paikkoja

arvoisa puhemies

indeksiin sitominen on yksi asia jota varmasti tarkastellaan vuosittain mutta myöskin opiskelijoiden kohdalla on puhuttu opintorahan korotuksesta jossa otettaisiin esille opiskelevien lapsiperheiden asema

tulemme siis näkemään sen että kun merkittäviä palveluita ylelle tulee tai sieltä poistuu niin niitä katsotaan siitä näkökulmasta vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin markkinatilanne huomioon ottaen tietysti

lisäksi ihmettelen ministeriön logiikkaa lakkauttaa oulusta luonnonvara ja ympäristöalan koulutus aikana jolloin kaivosteollisuus ja uusiutuvan energian ala kasvavat pohjois suomessa kohisten

puu on ympäristöystävällinen raaka aine rakentamiseen

ennakkoarviointi suoritetaan jos uusi palvelu tai toiminto on merkitykseltään ajalliselta kestoltaan ja kustannuksiltaan olennainen

tiedän että ministeri gustafsson on oulun seudun ja pohjois pohjanmaan tilastoihin tutustunut vastikään nuorten ikäluokan muodossa ja olen siitä hyvin kiitollinen että tilastot ovat nyt vihdoinkin varmasti saavuttaneet ministerin